onko tähän asiaan tulossa muutoksia

mutta se historia ja intressit ulottuvat paljon pidemmälle ja laajemmalle ja kysehän on ukrainassakin hyvin vahvasti suurvaltojen intressietujen ristiriidasta

se on suurvaltojen temmellyskenttä ja ei ole kauhean laadukasta tutkimusta jos keskitytään arvioimaan vain toisen puolen tekemistä siitä kolikosta vain sitä toista puolta

ja jos ajatellaan kuinka sitten eri tutkimuslaitokset sijoittuvat suhteessa tiedotusvälineisiin niin kyllähän on kiistaton tosiasia että tiedotusvälineissä on nostettu hyvin merkittävään asemaan esimerkiksi ulkopoliittisesta instituutista se tutkija tai oikeastaan ohjelmajohtaja joka on tehnyt väitöskirjansa hullun lehmän taudista

minusta tässä on aikamoinen ristiriita sen suhteen että meillä todella on myöskin kriittisiä venäjä asiantuntijoita jotka eivät mielistele mihinkään suuntaan ja on esimerkiksi entisiä diplomaatteja niin kuin heikki talvitie jolla on kiistatta kova kokemus eikä häntä tuonne lähetetty nimenomaan eun erityislähettilääksi moskovan jakson jälkeen

toivoisin kyllä että sekä tutkimus että tiedotusvälineissä näiden asioitten käsittely olisi huomattavasti tasapuolisempaa ja asiantuntevampaa

arvoisa puhemies

on aika mielenkiintoinen keskustelu ja muotopuoli keskustelu että sieltä nousevat kaikki nämä henkilöt epähenkilöt ja sitten historian vaiheet sellaiset valtiot joita ei enää ole olemassa ja ainoastaan siitä syystä että minä uskallan ja kehtaan perätä parempaa tutkimusta

ja kun hän nousi sitten koko neuvostoliiton johtajaksi niin en tiedä rauhoitteliko hän omaa omaatuntoaan sillä että lahjoitti krimin ukrainalle

mutta kenelle hän sen lopulta lahjoitti koska myöskin ukraina oli osa sosialististen neuvostotasavaltojen liittoa

että nämä eivät ole ollenkaan yksiselitteisiä ja tällaisten asioitten avaamista minä toivon koska se antaisi myöskin kansalaisille ja niille jotka ovat asioista kiinnostuneita paljon paremman arviointipohjan sen suhteen mitä tänä päivänä on menossa

olen tehnyt lausumaehdotuksen että hallitus turvaa valtion aktiivisella omistajapolitiikalla pohjois suomen lappi ja kuusamo lentoliikenteen toimivuuden ja pohjoisen matkailu alueen saavutettavuuden

tämä on lapille elintärkeä kysymys ja tunnustan kyllä että olen käynyt tilaisuudessa sekä finavian että kemijoki oyn järjestämässä joka sekin on omanlaisensa valtionyhtiö vielä toistaiseksi ja kummassakin tilaisuudessa olen nauttinut myöskin tarjoiluja mutta kansanedustajalla onneksi raja kulkee lahjusten ottamisen suhteen muualla kuin siinä onko syönyt sienikeittoa

finavialla täytyy lentokenttiä kehittääkseen olla varmuus siitä kuinka kentille liikennöidään matkanjärjestäjillä pitää olla tieto siitä mitkä ovat lentoyhteydet mitkä ovat kenttien palveluvarustukset ja siinä mielessä tämä asetelma on aika hankala

kaikilla osapuolilla pitäisi olla varmuus asioista mutta kuka ottaa sen ensimmäisen askeleen jolla pystyy sitouttamaan kaksi muuta toimijaa se on äärimmäisen vaikea ratkaista

vaikka olen vesivoimarakentamisen kiivas vastustaja ainakin silloin kun puhutaan vuotoksen altaasta surullisena olen seurannut sitä mitä kemijoki oyssä on tapahtunut

se on kuitenkin ollut omanlaisensa lappilaisten oma yhtiö ja jopa vesivoiman vastustajat ovat kokeneet että sillä on erityinen merkitys lapissa

toiminnathan on ulkoistettu ja itse asiassa valvomotoimintakin on nyt siirretty espooseen ja silloin pitää kysyä koska kieltäydyttiin osakassopimuksesta kuinka ja kenen osakkeenomistajan ehdoilla niitä ajoja siellä valvomossa jatkossa tehdään

emme puhu pelkästä yhden ministerin yhdestä lipsahduksesta tai väärän tiedon levittämisestä vaan siitä millainen hallintokulttuuri suomeen on juurrutettu

se kuva on pelottavan rujo

ongelma ei koske pelkästään ministereitä vaan myös ministeriöitä ja virkakuntaa sekä tiedotusvälineitä jos ne alistuvat poliittiseen ohjaukseen

ministerin sanaan on voitava luottaa kaikissa tilanteissa samoin siihen että lakeja valmisteleva koneisto toimii avoimesti ja tasapuolisesti ja että hallituksen esitysten seuraukset arvioidaan niin rehellisesti kuin mahdollista

hän sanoi

pyysimme asianomaisen ministerin vastaavan kuinka paljon norja maksaa vuosittain euroopan unionille joko vapaaehtoisesti tai sopimuksiin perustuen

asetelma vaikuttaa oudolta jos samaan kysymykseen lähes samaan aikaan saman hallituksen kaksi ministeriä stubb ja soini antavat täysin eri vastauksen

kysyjähän ei voi olla väärässä koska kysyy sitä mitä ei tiedä mutta vastaajien olisi syytä olla oikeassa

nyt jompikumpi joko ministeri stubb tai ministeri soini on oikeassa toinen väärässä ja kyse on isosta asiasta miljardiluokan vuosittain toistuvasta maksusta

arvoisa puhemies

en uskokaan että ministerit itse kirjoittavat vastaukset kirjallisiin kysymyksiin vaan laittavat nimensä alle

jos olisi menty niin kuin vasemmistoliitto olisi halunnut niin tämän käsittelyn aikataulu ja muoto olisivat olleet aivan toisenlaiset